keskustelussa merja mäkisalo ropponen on ilmari nurmisen kannattamana tehnyt kaksi lausumaehdotusta jotka on monisteina jaettu

työ ja elinkeinoministeriön näkökulmasta pelkistäen voisi sanoa että on ihan totta että nuorisotyöttömyys on selvästi kasvanut kaikkialla suomessa joissakin työvoimapiireissä tai joidenkin te keskusten alueella aivan erityisesti

niitä lihalientä mutta niitä mielellään asti ja viedä mutkat ja

näistä

valtion omistamat yritykset ovat olleet aluekehityksen vahvoja vetureita ja aivan erityisesti itä ja pohjois suomen teollistajia

länteen kääntele niitä vielä

äänestyksissä on annettu yhdeksänkymmentää seitsemän ja häntä ja neljäkymmentäseitsemän ei häntä enää tyhjiä nolla poissa viisikymmentäviisi eduskunta on hyväksynyt

ranska teki startti

arvoisa puhemies

toinen tärkeä asia tässä esityskokonaisuudessa todella liittyy tutkimusinfran kehittämiseen ja tässä ollaan siirtymässä uuteen kansalliseen järjestelyyn jolla niin kuin äsken sanottu rakennetaan ydinturvallisuustalo jossa tärkeä rooli on

lebed vaati häneltä merja mäkisalo ropponen estetään vermutti ja mari

oli vähän kiireinen valiokuntapäivä mutta yritän omin sanoin kuvailla suurin piirtein sen mistä ensinnäkin tässä hallituksen esityksessä on kysymys ja ennen kaikkea talousvaliokunnan mietinnön keskeistä sisältöä yritän tässä käydä läpi

nyt ollaan tilanteessa jossa suomi menettää kilpailukykyään jonkun verran ja kun sen rinnalla vielä vaihtosuhde meille on paljon huonompi kuin monille muille maille suomalaisen tuotannon edellytykset maailmalla kaventuvat kaiken aikaa ja vähentyvät myöskin suomessa täällä meidän markkinoilla tapahtuvassa kilpailussa tänne tulevien tuotteitten kanssa

keskustelussa on emma kari silvia modigin kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen

selonteko hyväksyttiin

ne ovat palvelleet myös huoltovarmuutta ja maanpuolustusta sekä turvanneet peruspalveluita

eduskunnan tulee lain mukaan perustaa asian pohdinta arvioon yhteiskunnan kokonaisedusta

äänestyksen laine tuul satayksi ääntä ylsi neljäkymmentäyhdeksän ei jää mitään pyhiä nolla poissa neljäkymmentäyhdeksän eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi hyväksyttiin

ensin on äänestettävä lakiehdotuksen äänistä ja jos ei voittaa on lakiehdotus hylännyt

se varsinainen asia missä nyt tavallaan kaikkien meidän sormemme ovat on se kysymys minkälainen käsittelyjärjestys tällä asialla pitäisi täällä olla

eduskunnalle annettuun valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden kaksituhattaviisitoista tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen

edustajille on jaettu ote tarkastusvaliokunnan pöytäkirjasta joka sisältää pääjohtajan virkaa hakeneiden henkilöiden nimet sekä tarkastusvaliokunnan arvioinnin hakijoista

arvoisa puhemies

minne debatti tehdä muttei emma karille nesteitä viedä mut silvia modig osuessaan dixtöiden vuoksi retostaa kirjoittavan lausumaehdotuksen

talousvaliokunnan saaman selvityksen mukaan ei ole tullut esille sellaisia seikkoja joiden vuoksi hakijalla siis hakijalla ei olisi edellytyksiä toteuttaa hanketta säädösten mukaisella tavalla

nämä periaatteet ovat käypiä myös tänään

nyt käsitellään muutosehdotukset

nämä määrärahat ovat nyt jo huhtikuun loppuun mennessä sidottu erittäin suurelta osalta ja hallitus on varautunut lisäämään näitä määrärahoja vielä edessä olevien tai tulevien lisäbudjettien kautta

rajamäki tarjosi tällaista mahdollisuutta nyt minulle

tämän talon rakentamista varten tässä esitetään että kerätään erillisiä maksuja tietyiltä ydinjätevelvollisilta ja ydinenergialuvan haltijoilta

valtio omistaa eräitä strategisesti tärkeitä yrityksiä

selonteko hyväksyttiin

selonteko hyväksyttäneen

ulkolaisten yritysostojen seurannasta mistä tässä pohjimmillaan on kysymys kun tämä laki täällä oli lähetekeskustelussa ei käytetty yhtään puheenvuoroa

toisekseen sijaintipaikkakunta puoltaa tätä hakemusta ja kolmanneksi stukin alustavan selvityksen mukaan turvallisuusselvityksen mukaan ei sielläkään ole tunnistettu sellaisia seikkoja etteikö hanke voisi mennä eteenpäin samoin on hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen perusteella

silloin jos toinen kunta päättää yli puolet toisen kunnan asiasta tuollainen menettely ei täytä tuon sanotun euroopan neuvoston sopimuksen kirjainta eikä henkeä

se omistaa myös listaamattomia ja erityistehtäviä hoitavia yrityksiä

rajamäki minulla ei ole mitään tekemistä sen teidän esille nostamanne asian kanssa ei sinne päinkään

tarkoitus on että tukityöllistettyjen ja koulutettavien määrä kyettäisiin pitämään korkealla tasolla sen mukaisella tasolla mitä työttömyysprosentti edellyttää

äänestyslipussa saa olla vain valittavan nimi niin selvästi ilmaistuna ettei epäselvyyttä tarkoitetusta henkilöstä synny

yritysten tasearvoilla mitaten kysymys on kymmenistä miljardeista euroista ja yli miljardin euron osingoista vuosittain

juhlapyhät tietysti muodostavat tähän kaikkeen sitten oman poikkeuksensa

lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt

jari myllykoski on harry wallinin kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena

lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä

heti kärkeen on se sanottava että totta kai suomen kannalta on erittäin tärkeää että ulkoa meille tehdään sijoituksia sekä suoria sijoituksia että portfoliosijoituksia

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt

namusia

tässä joudutaan isäntäkuntamenettelyssä sellaiselle tielle jossa ilman muuta ja absoluuttisesti toimitaan vastoin euroopan neuvoston tätä itsehallintosopimusta ja tästä syystä mielestäni arvoisa puhemies aikanaan sitten sote asiain käsittely todellakin pitää hoitaa perustuslain säätämisjärjestyksessä

arvoisa puhemies

hallitus on antanut selonteon eduskunnalle kokemuksista osin tutkimuksiin perustuvista osin erilaisiin haastatteluihin ja havainnointeihin perustuvista arvioista siitä miten tämä laki on käytännössä toiminut

hoidetaanko tätä omistusta oikein eettisesti korkeiden normien mukaisesti uutta menestystä tuovalla tavalla ja koko suomen parhaaksi

muunlainen äänestyslippu hylätään

mietin ja jaa a virusta ja karri ei

on totta että tämän vuoden varsinaisen budjetin määrärahat on mitoitettu huomattavasti alhaisemmalle työttömyystasolle kuin mikä työttömyystason jo tällä hetkellä tiedetään olevan totta ja mihinkä suuntaan se on menossa

eli neuvon nyt jatkoa silmällä pitäen kun te väitätte että te olette hyvin asioista perillä oleva kansanedustaja että kannattaa nyt jatkossa vähän paremmin lukea nämä kotiläksyt ennen kuin alkaa nimeä esille ottamaan vaikka sinänsä tykkään sen verran narsistinen olen kun nimi mainitaan otetaan muutama lisää kysymys ole edustajaa vakaa ja mekin

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen painamaan v painiketta ja nousemaan seisomaan

asia

toimintatapa näin muuttuu

arvoisa puhemies

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

punnitessaan fennovoima oyn hanketta ydinenergialain mukaisesti yhteiskunnan kokonaisedun kannalta valiokunta ja sille lausunnon antaneet muut valiokunnat ovat arvioineet hanketta muun muassa energiahuoltomme tarpeiden sijaintipaikkakunnan sopivuuden hankkeen ympäristövaikutusten ydinjätehuollon loppusijoituksen sekä hakijan omistajayhteisön kannalta

tämä näin vahva markkina asema kahdelle on johtanut sellaisiin kauppatapoihin ja menettelyihin jotka eivät aina ainakaan paranna kilpailua markkinoilla vaan monessa tapauksessa näiden erilaisten menettelyjen joissa kuljetaan siinä rajamailla ovatko ne hyväksyttäviä vai eivät yhteissummana monta kertaa syntyy tilanne joka saattaa syrjiä joitakuita toimijoita markkinoilla tai ainakaan ei ole toimivan kilpailun vaikkei kilpa ja kilpailullisesti toimivan markkinan kannalta ideaalisin menettely

toivotaan ja valiokunta uskoo että tämä muutos edistää sitran toimintaa sille uskotulla alueella suomalaisen innovaatio ja myöskin yrittäjyys ja talousjärjestelmän tärkeänä toimijana

talousvaliokunta kuitenkin päätyy nyt ratkaisuun jonka mukaan tämän ydinturvallisuustalon rahoitus hallituksen esittämällä tavalla jää valtiontukisääntelyjen ulkopuolelle koska tässä ongelma oli se onko valtiontukisäädösten mukaan mahdollista se että yksityiset yritykset nämä ydinenergialaitokset ja ydinjätelaitokset rahoittavat tällaista toimintaa onko se valtiontukisäädösten mukaista vai ei

edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä ja niin taitettuina ettei lipun sisältö ole näkyvissä

annan tunnustuksen valtiovarainministeri urpilaiselle hänen lauantaisille puheilleen

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painamaan v painiketta

ensin saanutta sataviisi ääntä viisi leseitsemän ei jäänyt tyhjänä ollut asian käsittely päättyi

hallitus varautuu lisäämään näitä varoja

muutama päivä sitten selvitysmies eloranta jätti arvionsa siitä miten tilanne suomessa viime vuosien aikaan tässä suhteessa on kehittynyt

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä nousemaan ylös ja painamaan v painiketta

olavi ala nissilä outi mäkelä ritva elomaa ja antti lindtman

uudet avainalueprojektit ovat talousvaliokunnan mukaan ihan oikein identifioitu

sen minkä ja miksi pitää olla valtion vahvan puhevallan alla

me olemme vähän alle sen miten eussa keskimäärin suorat sijoitukset yleensä ovat kohdistuneet

kun hallitus tällä hetkellä on sananmukaisesti korporaatioitten hallitus ovi hallituksesta ulospäin korporaatioitten johtoon käy tiuhaan ja korporaatioitten johdosta tännepäin käy tiuhaan jos jolloinkin jollakin hallituksella niin tällä nyt sitten pitäisi olla edellytykset sopia korporaatioitten kanssa siitä että suomen kilpailukykyä parannetaan

asia

valiokunta toteaa että yhteiskunnan kokonaisedun arviointi on viime kädessä poliittista harkintaa sen jälkeen kun sanotut ennakkoehdot ovat täyttyneet tai jos ne täyttyvät

eussa varsinaiset veturit tässä mielessä ovat tanska ja ruotsi ja tietysti saksa saksa sijaintinsa vuoksi ja ruotsi ja tanska eräiden muiden seikkojen vuoksi

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

jos se olisi ollut niin se olisi kiellettyä mutta kun katsotaan että se menee valtiontukisäädösten ulkopuolelle niin siinä tapauksessa sitten se on hyväksyttävää

tehtiin mahdolliseksi se että jos kauppakeskuksissa kun siellä on niitä pienkauppoja joku pienkauppa kokee erittäin vaikeaksi sen että on pakko pitää meidän kauppaamme auki niin sille kauppakeskuksen omistajalle ei tulisi kuitenkaan tällaista velvoittavaa oikeutta määrätä pitämään kauppa auki

tähän asetelmaan hallitus on omalla esityksellään halunnut puuttua sillä tavalla että tätä kilpailulakia ollaan muuttamassa tunnetulla tavalla

terveyteen turvallisuuteen ja ympäristövaikutukseen liittyvät ehdot näyttäisivät myös erikoisvaliokuntien lausuntojen perusteella nyt täyttyvän

arvoisa puhemies

osan nesteen tankkereista purjehtiminen vieraan lipun alle fortumin siirtoverkkojen ulosmyynnin salliminen ja finnairin toistuvat myyntipuheet osoittavat että kaikki strategioissa tärkeäksi mainittu ei silti käytännössä olekaan strategisesti tärkeätä

kuitenkin valiokunta lähtee siitä että temin on seurattava tarkoin ydinturvallisuustalon käyttöä sen taloudellista ja ei taloudellista toimintaa koska jos nämä muuttuvat kovin paljon niin sitten tämä tuki näiltä äsken sanotuilta rahoittajilta ei välttämättä enää olekaan laillista

dedicated hirmut jukka gustafsson menestytä vermuttia andersson vahvistaa edit laatu suhde tarkastus selonteko hyväksyttäneen selonteko hyväksytään ensin äänestettävä eu joka hyväksyy lakiehdotukset äänistä ja jos ei voitto on lakiehdotukset hyväksyttiin

eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset

nyt manaankin nimenomaan hallitusta esiin siinä että työmarkkinajärjestöjen kanssa sovitaan että kerta kaikkiaan nimenomaan suomen talouden kilpailukyvyn siihen osaan mikä tulee yksikkötyökustannuksista työmarkkinajärjestöt voivat vaikuttaa niin että hallitus ja työmarkkinajärjestöt ottavat tämän osan erittäin lujasti käsiinsä

kun tipoittain tuli uusia tietoja finnairista jotka järkyttivät kerta toisensa jälkeen kansalaisia eikö ministeri olisi ollut paikallaan että heti ensimmäisten ikävien uutisten jälkeen te olisitte koonnut saman pöydän ympärille sekä vehviläisen että hallituksen johdon entisen ja nykyisen ja kertonut että herrat nyt yhdellä kertaa kaikki uutiset ulos

sen jälkeen kun eurojärjestelmä lähti liikkeelle tanska jäi ulkopuolelle ruotsi jäi ulkopuolelle erityisesti tanskaan suorat investoinnit lisääntyivät erittäin paljon

ministeri mäntylä

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painamaan v painiketta